jos ajatellaan mitkä ovat ehkä ne keskeisimmät riskitekijät ja syyt syrjäytymiselle ne ovat ihan tässä alussa ja kautta linjan tuolla on sitten kuvattu mitä niiden kanssa on tehty ja pitäisi tehdä niin erityisesti mielestäni se että täällä nousi

syrjäytymisessä nousevat päihde ja mielenterveysongelmat sekä perhetilanteet ja huono osaisuus hyvin vahvasti esille

eräs havainto joka itseäni sanotaanko puhutti oli se kun täällä todetaan että palvelujen käyttö on lisääntynyt noin yleisesti ottaen se on lisääntynyt mutta jos ajatellaan mitä syrjäytymiselle on tapahtunut tai mitä näille luvuille jotka osoittavat just tätä työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä tai näitä pahoinvointiin tai syrjäytymiseen liittyviä ilmiöitä miten ihmiset reagoivat ja jäävät syrjään niin siinä ei ole sitä katkeamista tapahtunut vaan päinvastoin

kyllä te aikamoisen ongelman olette nostaneet

kiitos näistä seitsemästä kannanotosta mitkä täällä lopussa ovat ja erityisesti siitä kannanotosta että nyt ei enää keskeistä ole oikeastaan se että lisätään resursseja rahallisesti tai muuten vaan että tehdään uudella tavalla ja painopiste jo sinne ennen kouluikää ja perheisiin

tämän hallituksen esityksen tavoite missä tavoitteena on siirtää lasten sijaishuollon painopistettä laitoshoidosta perhehoitoon sekä lisätä perhehoidon saatavuutta parantamalla perhehoidon ja nimenomaan hoitajien asemaa on todella hyvä

varmasti ne kohdat mitä vielä tiedämme että kaiken kaikkiaan lastensuojelun alueella on näitten käytäntöjen myötä nyt tässä vahvistuvat

on hyvä että valiokunta on tänne mietintöönsä sisällyttänyt sen että valiokunta pitää tärkeänä että nyt hyväksyttävien lakimuutosten vaikutuksia perhehoitoon ja lasten sijaishuoltoon seurataan ja että seurannan perusteella arvioidaan säännösten toimivuutta sekä esityksen tavoitteiden toteutumista ja varmasti sitten siinä yhteydessä myös niitä puutteita mitä mahdollisesti nämäkään hyvät muutokset eivät vielä poista

pidän myös tärkeänä että valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että tämä uudistus edellyttää että kuntien sosiaalitoimessa on resurssia panostaa perhehoitajien tukeen samoin kuin sijoitettavien lasten ja heidän perheidensä tukemiseen

kolmanneksi sanon että on erittäin hyvä että valiokunta on kiinnittänyt huomiota myös siihen että kaiken kaikkiaan lastensuojelussa niissä toimissa mitä kehitetään ja mitä on olemassa toteutuu asiakaslähtöisyys siis perheen ja lapsen etu ja nimenomaan se että silloin se prosessi mikä päätyysia ja tuottaa puolestaan on päätyy huostaanottoon kaikilta osin toteutuu lapsen edun ja perheen edun mukaan

hyvä että mietinnössä on huomioitu myös että kesken jää tämä käsitteistö että perhehoidon käsitettä lainsäädännössä tulee edelleen selkiyttää erityisesti tämän perhekoti käsitteen osalta

kun se on tänne mietintöön laitettu niin uskon että tähän myös tässä seurannan yhteydessä tullaan kiinnittämään huomiota

arvoisa puhemies

pääministeri kiviniemen hallitusohjelma sisältää kymmenkohtaisen ohjelman joka perustuu hyvin pitkälti edellisen pääministeri vanhasen hallituksen ohjelmaan

nämä eri kohdat ovat monella tavalla kannatettavia kuitenkin uusia avauksia on sieltä vaikea löytää

hallituksen tavoitteena on edistää talouden vakautta kestävän kasvun edellytyksiä ja tasa arvoa ja yhteiskunnallista eheyttä

nämä ovat todella tärkeitä tavoitteita ja myös tärkeää on että vahvistetaan suomen kilpailukykyä ja työtä ja yrittäjyyttä saadaan lisää

pääministeri kiviniemen hallitusohjelmassa toistetaan edellisessäkin hallitusohjelmassa oleva asia että ketään ei jätetä hyvinvoinnista osattomaksi

pidän myös erittäin tärkeänä sitä että koulutuspaikka tulisi taata jokaiselle perusopetuksensa päättävälle nuorelle

ohjelman pohjalta jää kuitenkin avoimeksi millä keinoin hallitus pyrkii tavoitteisiin näitten tavoitteiden toteuttamiseen konkreettisesti siis siihen miten turvataan hyvinvointi ja tasapainotetaan talous

on suuri riski jäädä vuoden ajaksi vain odottelemaan ja lykätä vaikeita päätöksiä seuraavalle hallituskaudelle

olisin odottanut nyt jo kiireellisesti puuttumista siihen miten köyhyyttä voidaan poistaa koska se on liian monen kansalaisen kipeä kysymys

tarvitaan suunnitelmaa jolla sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla hillitään julkisen talouden menokasvua mutta ei vain menokasvua vaan lisätään nimenomaan verotuloja ja lisätään työllisyyttä ja pidennetään työuria

jos taloutta ei saada vakaalle pohjalle on meidän ihan hyvä pohjoismainen hyvinvointimalli romuttumassa ja sen myötä hyvinvointia kansalaisille ei ole tulemassa tasa arvoisesti

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeää että saisimme työllisyyttä vahvalle pohjalle

kun tiedämme jo että työllisyysasteet ovat muissa pohjoismaissa korkeampia kuin suomessa niin meille olisi todella tärkeä asia lisätä työllisyyttä

tarvitsemme menojen tasapainottamista siis parempaa yhteisvastuuta ja heikoista huolehtimista jotta köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen todellisuudessa tapahtuisi ja sitä hyvinvoinnin tavoitetta pystyttäisiin kaikissa väestöryhmissä saavuttamaan

tarvitaan hallitusta joka puuttuisi kiireellisesti uudistuksiin jotka vähentävät tulevina vuosina menoja

tähän jotta menoja voitaisiin vähentää päästään erityisesti painottamalla ennalta ehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen palveluja ja sitä että entistä enemmän puututaan nuorten syrjäytymiseen nuorten yhteiskunnasta putoamiseen ja siihen että peruskoulutuksen jälkeen nuorille taattaisiin työpaikka

tässä vastauspuheenvuorojen myötä on tullut esille enemmän sellaista asiaa mikä ei sinänsä ehkä suoraan liity näihin pykälämuutoksiin mutta mielestäni olisi erittäin hyvä että jossain muodossa se olisikin siellä kun puhutaan nyt avo ja laitoshoidosta mitkä ovat silloin sitten ne toimenpiteet tai ne hoitomuodot millä kotona vanhus yli yhdeksänkymppinen ja eri ikäiset eri tavalla sairaat selviävät

tässä on hyvin tuotu esille että se voi olla jotakin kotiapua tai sitten sitä saattohoitoa mutta sen todella täytyy olla asiakkaan sen haurauden sen iän sen sairauden myötä arvioitavissa niin että se ei ole vain joku yksi paketti jonka me tarjoamme sinne kotiin

näitä ovat esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon oikeudenmukaisempi maksukattojärjestelmä paljon palveluja ja lääkkeitä käyttävien aseman parantamiseksi ja myös esimerkiksi omaishoitajien aseman vahvistaminen ja omaishoitajien määrän lisääminen jaksamisen vahvistaminen

suuri kysymys on vanhusväestön hoivan parantaminen johon tässä hallitusohjelmassa ei konkretiaa löydy

sen vuoksi se on enemmän ehkä ammattilaistenkin huoli ja tutkijoiden huoli erityisesti että meillä ei ole riittävästi niitä palveluja eikä monipuolisia palveluja asiakkaan tarpeen mukaan

haavisto joka nosti kansainvälisenä ja kansallisena kysymyksenä koko eun romaniasian strategiasta huolehtimisen